oinonen lauri oinonen joka silloin kun hän ei tykkää jostakin keksii kyllä hetkessä uskomattoman määrän ongelmia ja kun meillä on syvällisesti oppinut pappismies joka on tottunut ratkaisemaan elämän visaisimpiakin ongelmia ja kun meillä on poliisimiesten elämänkokemus siitä minkälaista se riitojen keskellä on niin sitten me voimme kutsua juristin ratkaisemaan sen vihoviimeisen ongelman mikä näin on synnytetty

kysymys on tilan käytöstä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysymykseni kuuluu

meneillään oleva finanssijärjestelmän kriisi synnyttää joka päivä harmaalle ja mustalle taloudelle valtavasti uusia pelimerkkejä

toivottavasti obama sanoo sen myöskin presidenttinä eikä vain kandidaattina

tilan käyttö suunneen suunnitelmasta tilankäytöstä tilankäyttösuunnitelmasta ja hyvin tarkasta kaavapolitiikasta erittäin pitkälle viedystä kaavoituspolitiikasta niin että se on hallittua

se keskustelu oli sen laatuinen että minä en voi sitä nyt siteerata tässä mutta olen sitä siteerannut ulkopuolella pöytäkirjan lukuisia kertoja

elikkä siis ei mitään huolta siinä suhteessa että jos akuutteja sairastumisia täällä talossa esiintyy niin täältä salista löytyy välittömästi asiantuntijat muutkin kuin laillistetut lääkärit antamaan reseptiä ihan lähtöön kuin lähtöön

mikä on se idea onko se idea vain löytää vielä jostakin terveitä veden eloyhteisöjä vai mikä koska se ei tästä selviä lainkaan

sen takia on erittäin hyvä minusta on loistavaa suorastaan että valiokunnasta on tullut tämä ponsiesitys ja että siinä ovat nyt ymmärtääkseni kaikki poliittiset ryhmät takana

lauri oinonen oli puheessaan vilpitön ed

keskeisten keskuspankkien matalien tai peräti olemattomien korkojen politiikka pakottaa niitä ostamaan nimellishintaan ja siten todellista arvoa korkeampaan hintaan rupukunnossa olevien valtioiden joukkovelkakirjapapereita jotka tunnetaan pankkimaailmassa myrkyllisinä omaisuuserinä

ja jättöperunoista on todistettu tässä hallituksen esityksessä niin että siellä on sanottu että jos lopetetaan se viljely niin sen jälkeen on välivuosi jolloinka siinä ei saa viljellä sitä tuotantoa ennen kuin aloitetaan jollakin muulla ei siis gemotuotantoa siis perunatuotantoa

norjahan keksi että kehitysyhteistyörahat hienosti lähtevät meiltä menevät sinne kohdemaahan mutta saman tien veroparatiisien kautta tulevat meille takaisin

nimittäin kun oulussa toteutettiin rajakyläpateniemen suuralueella tällainen aluelautakuntakokeilu vuosia sitten sehän sai erittäin paljon kansallista taisi saada peräti pohjoismaistakin julkisuutta niin silloin hoksattiin että ensimmäinen suuri virhe tehtiin siinä ettei annettu tarpeeksi rahavaltaa ja toinen kurja juttu tuli siinä että eräs oikeistopuolue joka on nykyisin merkittävässä gallupsuosiossa suomessa ei saanut yhtään valtuutettua vai saiko yhden ja siitä oli seurauksena että tämä puolue merkittävä puolue vetäytyi koko hommasta pois ja siihen se sitten lässähti

minä tulkitsen vaikka tässä oppositio esittää hylättäväksi hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset niin minä ymmärrän että siinä ei kuitenkaan ehdoteta tätä ponsiehdotusta hylättäväksi joka silloin olisi aika kohtalokas juttu näitten puheitten valossa joita tässä olemme kuunnelleet tämän illan aikana

nyt viime aikoinahan kaikki on mennyt väärään suuntaan elikkä se kantaluku johonka pitäisi verrata on nousemassa pilviin ja siitä kun lasketaan kohoavat prosentit uusiutuville niin se vaatii aivan erityisiä toimenpiteitä ja suunnitelmallisia toimenpiteitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oinonen jatkaa todellakin sitä veronkevennyslinjasarjaa jota hän on esittänyt täällä tuonut julki jo koko täällä eduskunnassa oloaikansa

arvoisa puhemies

tässä on pakko takertua vähän näihin käytettyihin puheenvuoroihin ja palauttaa mieleen joitakin näkökohtia tästä sisäisestä turvallisuusasiasta josta tässäkin on kysymys

norjan hallitus on lähtenyt voimakkaasti pistämään tässä suhteessa aukkoja kiinni tässä vuossa kehitysmaitten kautta veroparatiiseihin

kyllä nyt pitäisi pikkuisen valiokuntaneuvoston harrastaa koordinaatiota

sehän on varsin tuore tänne tuotu esitys mutta ohjauslaki se jolla ohjataan tähän käyttäytymiseen se on nyt jo mennyt omalla tavallaan mennyt

minusta ed

finanssiomaisuus onkin jo kuten todettua neljä kertaa globaali bruttokansantuote mikä siis merkitsee suoranaista varastamista tulevilta sukupolvilta

andersson te olette kuullut justiin sellaisen kokoelman elämänviisauksia

se on ratkaisu moneen pikku murheeseen silloin kun elämän edellytysten taloudellisten minimien kanssa ollaan tekemisissä

minä aivan ihmettelen että meillä on vielä jotakin veroja jotka voidaan poistaa

elikkä tässä suomen hallitus nyt äkkiä mukaan

jos ne olisivat kaikki toteutuneet joita ed

kutsukaa heidät nämä edustajat yhdellä kertaa valiokuntaanne kuultaviksi niin tämä ongelma ratkeaa kaikilta osin

tätä lainsäädäntöä tarvitaan vahingonkorvauslainsäädäntönä ja sen takia tämä on aivan välttämätöntä ollut että on tiukasti neuvoteltu tehty todella töitä

lauri oinonen on ehdottanut niin kyllä ne olisivat melkein pois menneet mutta kun nyt ilmeisesti niistä ihan kaikki eivät ole toteutuneet niin siellä on vielä jotakin poistettavissa olevaa

mutta arvoisa puhemies en voinut olla kun sen hoksasin kiinnittämättä huomiota siihen mistä me täällä nyt oikein keskustelemme ja on tälläkin viikolla keskusteltu

kun on kysymys tästä terveydenhuollon tietojärjestelmäasiasta niin tarkastusvaliokunta on tuonut tänne niin kuin ed

olen nimittäin jostakin syystä sattunut lukemaan viime aikoina tapauksista joista voi sanoa näin että tuomioistuin on tehnyt hudin eikä ihan pientäkään

otan nimittäin tähän rinnalle yhden asian josta ei kukaan oikein vielä tainnut puhua yhtään mitään ja se yksi on huoltovarmuus joka tahtoo oikein perusteellisesti unohtua

kaikkein rajuimmat kommentit ja yhteydenotot tulivat silloin kun nimismiesjärjestelmää hävitettiin pois

me vihreät ajoimme yli vuosikymmenen ajan harmaan talouden selvitysorganisaation vakinaistamista ja käännettyä arvonlisäverojärjestelmää rakennusalaa mallina käyttäen

jos ne muutetaan markka aikaiseksi niin pari miljardia markkaa verotuloja pois on se aika paljon

arvoisa puhemies

siis jos nyt voitaisiin kuvitella että tästä lakialoitteesta tulisi todella laki joka vahvistettaisiin niin kyllä se nyt sitten niin lopullisesti sotkisi tämän koko paletin että sitä ei voisi enää tehokkaammin sotkea kun maa ja metsätalousvaliokunta on jo nyt läkähdyksissään tämän aikaisemman päätöksen käytännön soveltamisessa

akaan penttilä totesi perustellut tutkitut datat ja sen esille missä mättää

sattui niin kurjasti että vallan monta vallesmannia sattui olemaan kaveripiirissä ja oli tosi hankala tilanne kun yritti sitten myydä sitä mitä silloin myydä piti

myöskin olen lukenut semmoisia oikeudenpäätöksiä joissa syyttäjän käsitys on osoittautunut harhaiseksi elikkä siis mitään tuomiota ei ole tullut mutta julkisuus on tuominnut erittäin perusteellisesti asianomaisen jo silloin tutkinnan vaiheessa

kaikki se on silloin pois rehellisestä yrittäjyydestä jos niin voidaan sanoa siis sen hyväksi toimimisesta

verotunnisteen käyttöönotto toisi rakennustyömailla lisäpontta valvontaan

sitten keksittiin että se mitä olisi pitänyt tehdä oli se että täksi aluelautakunnan vetäjäksi olisi pitänyt saada tämän pudonneen puolueen edustaja tietysti mutta eihän meillä fiksuutta ollut niin paljon olemassakaan

olisi hirmuisen hienoa että eduskunnassa valiokuntaneuvokset olisivat nyt yhtä mieltä tästä asiasta niin että siteerattaisiin tarkastusvaliokunnan perusteltuja ehdotuksia ja koottaisiin niistä yhteinen rintama

seuraavia muita kiireellisiä toimia ovat muun muassa tilaajavastuulain epäkohtien korjaaminen ulkomaisen työvoiman käytön tehovalvonta hallintarekisterin viranomaisjulkisuus ja etävälittäjille säädettävä velvollisuus ilmoittaa verohallinnolle suomalaiset asiakkaansa

sieltä otetaan oikein kunnon siivut pois

minä haluan nyt uskoa vakaasti siihen että käännetty arvonlisäverojärjestelmä tulee ja tämän ponnen mukaisesti nämä tiedonsaantimahdollisuudet parannevat mikä merkitsee silloin käytännössä sitä että voidaan rekistereitä ajaa ristiin

jos ei olisi reagoitu niin se olisi ollut väärä poliittinen signaali

mutta muutama mutta

se on tuonut kaiken maailman de minimikset ja kaikki hemmetit anteeksi tämä voimasanojen käyttö mutta hemmetti sopii tähän kyllä hyvin jotka ovat ihan mahdoton viidakko jo nyt ja nyt sitten vielä sotkettaisiin uudelleen tällä tavalla

kaltiokumpu käytti äskeisen puheenvuoron siviilissä

näin eriarvoinen tämä maailma on ja minkäänlaista valaistusta ei näköjään ole olemassakaan maailman luonnonvarat valitettavasti loppuvat

sitä ei pidä tehdä aselailla ja siinä on tässä semmoinen veteen piirretty viiva jota pitää kyllä eduskuntakäsittelyn aikana ainakin sanallisesti selvästi viilata

mutta vielä sitten kolmaskin ryhmä tähän kuuluu ja se kolmas ryhmä on sellainen että on todettu tuomioistuimen päätöksessä että asianomainen on tämän pitkään kestäneen kielteisen julkisuuden vuoksi saanut tavallaan tuomionsa

en tuota

ja mikä tärkeää arvoisa puhemies on se että laitteistot on tehty sitä varten että näin tapahtuu

näytteen mainittujen maiden poliisimiehenä näinä mainittuina ajankohtina siitä millä tavalla tämä eri viranomaisten yhteistyö pitäisi hoitaa

akaan penttilä totesi selvitti kaikki muutkin ja myöskin sen mitenkä kymmenet miljoonat eurot ovat menneet kankkulan kaivoon niin sillä tavalla syntyisi semmoinen varteenotettava lopputulema tästä talosta ulospäin

sillä yksisuuntaisella listalla ei ole vielä mitään merkitystä vasta sitten kun ne rekisterit ajetaan ristiin silloin saadaan olennaiset asiat esille

nyt on tietysti erittäin hyödyllistä arvioida sitä onkos tämä elvytys ollut vaikutuksiltaan kestävää vai vähemmän kestävää

siitä että epärehelliset syövät rehelliset pois

erikoisesti ministerin esittelypuheenvuoro sisälsi vetoomuksen ampumaratoihin ampumaseuroihin ampumaratoihin ampumaseuroihin ja käytännön tilanne on juuri sellainen kuin tässä käytetyissä puheenvuoroissa on erittäin selkeästi tullut esille

ei siinä koko hommassa ole mitään itua eikä järkeä jos ne laitteistot eivät ole sellaisia että ne pystyisivät käyttämään tämän energialähteen hyväkseen

ja mikä on se viiteryhmä missä tämä kaikkein selvimmin tällä hetkellä tapahtuu

lauri oinonen niin usein täällä kerrotte haapamäen radoista ja rautatieasemista ja kaikista muista sellaisista niin käykääpäs nyt siellä katsomassa onko sitä puuta siellä radanvarressa vai eikö sitä puuta ole

emme voi millään hyväksyä sitä että yhä useampi tulonmuodostuksellaan maksukykyinen kansalainen junailee itsensä esimerkiksi hallintarekisterin suojaa käyttäen anonyymiksi veroparatiisitoimijaksi

siis toisin sanoen mistään näistä näkökohdista ed

nimittäin se putkimalli mikä tässä kirjoitetussa puheenvuorossa oli kyllä pakotti pyytämään puheenvuoron tähän keskusteluun

arvoisa puhemies

hemmilän poliisimiehenä ymmärrettävästi tekemässä lakialoitteessa ei ole häivääkään elikkä tämä arviointi ei ole aivan täydellinen

harmaan talouden torjunnasta ja talousrikollisuuden poistamisesta kannattaa todellakin puhua

sitä on kuulkaa niin pilvin pimein kaikki teitten varret ja rautatieasemien lanssipaikat ja kaikki täynnä

siellä sanotaan harvinaisen selvästi puun käytöstä energianlähteenä

arvoisa puhemies

tässä professori ojasen tapauksessa on syytä palauttaa mieleen että hän oli tätä ennen eurooppaoikeuden professori ja kävi muun muassa täällä eduskunnassa opettamassa meille kansanedustajille eurooppaoikeutta

minusta tämä on puutteellisesti perusteltu

vai niin siis ikään kuin että mitään tällaista prosessia ei olisi tässä talossa käyty viimeisen vuoden aikana ja käytetty kallista aikaa näitten asioitten selvittämiseen

pohjois suomessa ei kerta kaikkiaan selvitä jos ei ole poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä näissä asioissa

siis toisin sanoen kun täällä aivan oikein vaaditaan tehokkuutta se tehokkuus toteutuu juuri tässä ryhmässä ja siinä myöskin ratkaistaan suomalaisen työn tulevaisuus

vihreä eduskuntaryhmä kiittää markku hirvosta avustajineen ja tarkastusvaliokuntaa ja erityisesti sen puheenjohtajaa hyvin tehdystä historiaan jäävästä työstä

te puhuitte kukkua äsken ja te ette muista edes sitä minkälainen lainsäädäntö meillä on

täällä oli aikoinaan poliisipuolue tullipuolue ja rajapuolue jotka ottelivat tiukasti keskenään

minä muistan hamaan viimeiseen päivääni saakka sen kun olin oulussa silloisen kansallispankin konttorissa eräässä tapaamisessa yliopistotehtäväni johdosta ja tämän kansallispankin aluejohtaja sanoi että heillä on todellinen ongelma

siis toisin sanoen koordinaatiota valiokuntien kesken ja arvo sille työlle mitä tarkastusvaliokunta on todella perusteellisesti vtvn kanssa tehnyt

meillä nyt ollaan tilanteessa jossa ötökkälaki iskee välittömästi päälle ja te siis niin kuin ennakoitte tilannetta josta te ette tiedä yhtään mitään ei kukaan tällä maapallolla tiedä yhtään mitään

mutta onkos meillä tehty tässä huoltovarmuudessa jonka siis laitteisto vaatii sen mukaisia lanssipaikkoja ja puunkuivatusalueita niin että nämä puut ovat käytettävissä polttokelpoisina energiasuhteella parhaassa mahdollisessa tilassa

minua viehättää yksi yksityiskohta tässä kilpailevassa linjassa jota kannattaisi hallituspuolellakin mietiskellä kun ei siinä olla myöhässä vieläkään

samat puolueet olivat edustettuina silloin hallintovaliokunnassa ja oli tosi vaikeata päästä minkäänlaiseen juttuun kun rupesivat jo välit menemään vaikkei kuuluttu mihinkään näistä kategorioista siviilielämässä mutta jokaisella oli sympatiansa ja taustajoukkonsa

arvoisa puhemies

joskus ovat ihan hauskoja nämä teidän lakialoitteenne mutta tällä kertaa minä hartaasti toivon että ketään tämän lakialoitteen kannattajaa ei maailmankaikkeudesta löydy

nimittäin kun nyt ilmiselvästi käy niin että yrityksiä menee nurin ja kunnan kannalta merkittäviä yrityksiä menee nurin ja yhteisöverot niiden osalta menevät sen siliän tien niin tässä ajatuksessa että sitten pari vuotta vielä säilytettäisiin se aikaisempi yhteisövero osuus siinä perusjaossa olisi kyllä sympatiaa kerrakseen koska se kuitenkin on muille eräänlainen kannustava esimerkki

kun kysymykseni sisältö sopii erinomaisen hyvin jatkoksi tähän keskusteluun ja kun vtvn pääjohtajakin on kuulostelemassa meidän puheitamme niin tuon tämän asian esille

ja se oli silloin aku ankka tilit jos muistatte sen millä hän tarkoitti kaikkea harmaata ja pimeää valuuttaa joka siellä tileillä oli

fysioterapeutin tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyvien lääkehoito opintojen laajuus vaihtelee eri ammattikorkeakoulujen välillä

joillakin alueilla on joissakin yksiköissä mutta erittäin vaatimattomassa määrin

nimittäin kysymys on siis vaalitukivalvonnasta ja sitten siitä kuinka vaativaa tehtävää se itse asiassa on silloin kun pyritään siihen että rehellisesti kaikki on viimeiseen saakka kunnossa

ukkolalle hänen äskeisen puheenvuoronsa johdosta kahdella tavalla

mustajärvi totesi jo kertaalleen tämän iltapäivän aikana näistä samoista asioista toisessa asiakohdassa ehdottomasti hallintovaliokunnan täytyy ottaa pohjois suomen osalta näihin asioihin kantaa

sen määrä oli kansallispankissa hänen ilmoituksensa mukaan huom

rehula valiokunnan puheenjohtajana esitteli tämän mietinnön niin siinä hän viittasi että tällä hajontaperusteella ei ole aihetta lähteä näitä fysioterapeutteja laittamaan tähän joukkoon

se on ollut sinänsä oikeata luvut ovat olleet oikeita päästöarvot ovat olleet oikeita ja kaikki ovat olleet oikeassa mutta se arkitodellisuus siellä kentällä on aivan tykkänään toinen

kun henkilö on asettunut puolueensa taikka valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi niin hänen ensisijainen tavoitteensa on tietysti päästä läpi

siis toisin sanoen missä ihmeessä on ammattikorkeakoulujen välinen koordinaatio ja valtakunnallinen keskushallinnollinen johto tällaisissa asioissa

se onnistuu vallan näppärästi kun käyttää vielä tietokonetta siinä avuksi niin ei voi enää enemmän keljuilla toiselle ja vahingoittaa niin hänen työrauhaansa kuin kotirauhaansa kaikki menee siinä samassa

se on käytännössä merkinnyt sitä että tässä lääninhallintomallissa on asiat voitu hoitaa niin että lääninhallituksessa on ollut poliisiviranomaiset ja sitten oikeudellinen osa juristiporukka siellä yleishallinnossa

siis se ykköspalkinto se tavoitetaso on että tulee läpi päässeeksi

arvoisa puhemies